se tarkoittaisi sitä että opettajien ei tarvitsisi tulla toukokuun lopussa antamaan numeroita sellaisille oppilaille joita eivät ole opettaneet

arvoisa rouva puhemies

kaikki ymmärtävät tässä salissa että vuorotteluvapaa ei ole mikään sairausloman korvike mutta ihan taatusti se on toiminut sellaisena monelle ihmiselle joka on uupunut omassa työssään aivan takuuvarmasti

ja edelleenkin kun täällä puhutaan opettajien mahdollisuudesta jäädä vuorotteluvapaalle lokakuussa niin jokainen joka on opettaja tai opettajana toiminut tietää miten lukuvuosi kulkee

helpottaisi lukuvuoden suunnittelua niin sijaisten kuin vakituisten opettajien ja niin oppilaiden kuin koko henkilökunnan näkökulmasta jos opettaja pystyisi halutessaan olemaan kokonaisen oppivuoden vuorotteluvapaalla

en osaa vastata siihen mutta sen tiedän että ruotsissa aikoinaan vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut ja se on lakkautettu ja tiedän myöskin sen että nykyinen hallitus joka vastaa siellä lähinnä meidän tämänhetkistä oppositiota suunnittelee vuorotteluvapaan uudelleen käyttöönottoa

arvoisa rouva puhemies

vuorotteluvapaa ei lyhennä tehtyjä työtunteja ja sen käyttämättä jättäminen ei lisää tehtyjä työtunteja kun lasketaan toisaalta se työtön joka saa sijaisuuden ja toisaalta se työntekijä joka saa hengähdystauon omasta työstään

tämä yhteenlaskettu työtuntien määrä on vuorotteluvapaan ansiostakin plus miinus nolla eli työurat eivät lyhene jos sitten eivät myöskään pitene

jos lähdetään tälle linjalle niin ilman muuta tästä maasta kannattaa lopettaa välittömästi sanssi kortti palkkatuettu työ koska kuten sanottu vuorotteluvapaa on tehokkain työvoimapoliittinen keino työllistää työttömiä

vuorotteluvapaan leikkaus kohdistuu nimenomaan työttömiin

se vie tästä maasta työllistymismahdollisuuksia

tämä kannattaa muistaa kun ratkaisua tehdään

arvoisa puhemies

yritän yleensä välttää turhia lukuja puheissani mutta nyt minulta on pyydetty hallituksen elvytystoimista tarkkoja lukuja ja sitä saa mitä tilaa

aloitetaan vaikka rakentamisesta

sanoin jo aiemmin siitä miten tärkeä on panostus homekoulujen korjaamiseen

väylähankkeet pidetään toistaiseksi ainakin ennallaan ja minusta se suuntaus on oikea

kaikki kuulemani talousasiantuntijat ovat korostaneet nimenomaan sellaisten hankkeiden tärkeyttä joilla korjataan jo olemassa olevaa rakennuskantaa ja tiekantaa ei siis uusia hankkeita joissa materiaalikustannukset ovat yleensä suuret vaan nimenomaan vanhan korjausta mikä työllistää yleensä enemmän ihmisiä

vähimmäismääräiset äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat nousevat kotihoidon tuen hoitorahaa korotetaan ja lapsilisää korotetaan kolmannesta lapsesta

ne eivät jää tähän